arvoisa puhemies

jotta työpanos ei vähenisi yhtä paljon kuin työikäisen väen määrä meidän pitää saada niitä ihmisiä niitä jotka tänään ovat työttöminä niitä jotka huomenna ovat työttömyysuhan alla radikaalisti paljon enemmän työmarkkinoille

päivä päättyy lausuntoaika ei tästä sote uudistuksesta sen linjasta oikeastaan ole mitään varsinaista tietoa tällä hetkellä vielä olemassa

kyllä nyt vaan on otettava vakavasti se että suomen pankin viimeiset tilastot kertovat että suorat sijoitukset suomesta ulos ovat reippaassa kasvussa ja suorat sijoitukset suomeen ovat reilussa laskussa

totta kai ideaalitilanne on se että kukaan ei koskaan menettäisi päiväksikään sähköä tai tunniksikaan sähköä mutta se käytännössä ei ole mahdollista

niillä valtuuksilla mitä nyt on julkiselle erityisrahoittajalle annettu pystyy julkinen erityisrahoittaja hoitamaan nyt sen aukon mitä markkinaehtoiset rahoittajat kenties eivät pysty hoitamaan

siinä silloin on jokaisella kunnalla ja jokaisen kunnan asukkailla oikeus ja tilaisuus olla mukana tässä päätöksenteossa

kun uusiutuvaa energiaa lisätään tällä keskustan esittämällä tavalla se käytännössä tarkoittaa myös sitä että silloin energiatuotannon päästöttömyydessä päästään valtavia askeleita eteenpäin

arvoisa puhemies

olen itse maakunnan liiton puheenjohtajan ominaisuudessa sitä katsonut ja eilen siellä on jo annettu lausunto tietämättä mitä sotessa tarkkaan ottaen tapahtuu

suomella on aivan erityisen suuri intressi toimia juuri näin parantaa energiaturvallisuutta ja toimitusvarmuutta ja myös jo aiemmin kerrotulla tavalla ja kerrotuista elinkeinopoliittista syistä meillä on suuri intressi hoitaa asiat samalla niin että tuo toimitusvarmuus tapahtuu tavalla joka tuottaa meille mahdollisimman kilpailukykyiseen hintaan energiaa

sanon vielä että kun meillä on tämä yhteinen euroopan unioni niin kyllä suomen hallituksen pitäisi myös siellä ajaa sellaista minimiverotasoa tupakkatuotteille että myöskin koko unioni yhteisesti tätä hienoa ajatusta mitä edustaja zyskowicz on vienyt täällä eteenpäin veisi koko unionin alueella

ensimmäisen käsittelee tätä vertasin kymmenes lasi käsityöpaja talousvaliokunnan mietintö numero yhdeksän näiltä valtiopäiviltä nyt väitetä lakien sisällöstä yleiskeskustelua

ja nyt tarvitaan myös niitä toimia joilla koulutetaan tarvitaan koulutukseen panostamisen rahoitusta työvoimapoliittisen koulutuksen lisäämistä ja vastaavia muita toimia joilla pidetään huoli siitä että ne ihmiset jotka ovat työttömyysuhan alla entistä useammin voisivat tulla rekrytoiduiksi normaaleille työmarkkinoille

arvoisa puhemies

mitä tulee vielä tähän yhteistyöhön nimenomaan liikenneviranomaisten kanssa sitä me olemme nimenomaan meidän ministeriössämme ja uskon ja toivon että ollaan myöskin liikenne ja viestintäministeriössä viemässä eteenpäin

tämä on lähtökohta siinä meidän mallissamme ja se on ihan erilainen malli kuin se jos on yksi kunta minun kotikuntani jyväskylä joka järjestää palvelut muille

rakennettavan tuulivoiman vuoksi kipeästi tarvittavaa säätövoimaa saadaan jonkin verran siitä että jo rakennetuissa vesistöissä rakennetaan vähän tehokkaammin pannaan uusi myllyjä ja niitä jo luvitettuja vesistöjä joita ei ole rakennettu nyt sitten rakennettaisiin

kun tietoja lopuksi saatiin osoittautui että oli aika ristiriitainen käsitys savonlinnassa ja itä suomen yliopiston johdossa siitä mitä tällä rahalla on tehty

mitä arvoisa puhemies tulee näihin toimiin millä työllisyysastetta nostetaan se voi ed

me olemme siihen sitoutuneet ja hyväksyneet myöskin sen että jos suomesta lähetetään vastaavilla ehdoilla se toimii täsmälleen toisinpäin samoja periaatteita noudattaen

tärkeintä on saada pankkisektori toimimaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

näin ollen turve ja puu ovat pikkasen paremmassa kilpailuasetelmassa kuin viime vuoden puolella suhteessa kivihiileen mutta hallituskin sen tunnustaa että ei riittävän hyvässä kilpailutilanteessa likimainkaan

korhonen olla aika kunnianhimoinen tavoite jos näissä oloissa mitä tästä edespäin seuraavan vuoden aikaan on että me työllisyysastetta onnistuttaisiin nostamaan

minun arvioni on se että tämä paketti omalta osaltaan edellyttää sitä että jos ja kun rahat ovat jatkossakin rajallisia niin painopistettä liikenneinfrassa pitää siirtää entistä enemmässä nimenomaan tänne perustienpidon puolelle

muut ovat silloin palveluiden ostajina jotka joutuvat kyllä maksamaan ne palvelut mutta jotka eivät pääse lainkaan yksikään muu kunta kuin se jyväskylän kunta suoraan vaikuttamaan siihen järjestämiseen mikä isäntäkunnalla on

valiokunta päätyikin tässä antamaan kohtuullisen harvinaislaatuiset moitteet opetusministeriölle siitä että seurantaa tämän määrärahan käytöstä ei ole tehty enää

suomi on finanssisektorin toimivuuden hyväksi tehnyt ja tekemässä kun eduskunta hyväksyy nämä esitykset täällä niin mittavan paketin että suomalaisten pyörien pyöriminen ei rahoituksesta jää kiinni

jos taas tänne tulee ulkolainen yritys rekisteröityy tänne ja täältä palkkaa työntekijöitä niin minun ymmärtääkseni tämä yritys joutuu noudattamaan suomalaisia työehtosopimuksia

tottahan se on että me olemme tällaisen ison rakennemuutoksen keskellä mutta kolmatta vuotta peräkkäin kohta kolme vuotta miinusmerkkinen talouskehitys vapaa pudotus työttömyyden jatkuva kasvu viennin väheneminen teollisuustuotannon raju supistuminen arvoisa pääministeri ei tätä ole näin monen vuoden ajan suomen historiassa tapahtunut puoleen vuosisataan

ja te olitte aivan oikeassa siinä kun te sanoitte että tutkimuksesta ja innovaatiotuesta on leikattu ja viennistä on leikattu

euroopan tilintarkastustuomioistuin ei tee vain sitä mitä ministeri tässä kertoi

arvoisa puhemies

mutta hallitus tekee ensi viikolla julkistettavalla paketilla paljon sen eteen että suomalaisen viennin pyörät voisivat pyöriä jatkossa mahdollisimman hyvänä että kotimarkkinoilla toimivat yritykset voisivat täällä menestyä ja niiden toimien merkitys työllisyyden kannalta on todella suuri

minä ymmärrän että hallitus koko esityksellä tähtää siihen että varsinkin sellaiset pienemmät kunnat joiden tulopohja jo lähtökohtaisesti on vähän heikompi ja jotka pääsääntöisesti ovat aika pieniä kuntia kerta kaikkiaan pyritään saamaan kartalta pois arvoisa puhemies silloinkin kun nämä kunnat pystyvät tosiasiassa järjestämään palvelunsa keskimääräistä palveluiden järjestämiskustannusta edullisemmin

arvoisa puhemies

sen tehtäviin kuuluu myöskin sekä niitten rahojen tarkoituksenmukainen käyttö että mahdollisten väärinkäytösten tunnistaminen mikä liittyy juuri tämän päivän kysymykseen mitä olennaisimmalla tavalla

gustafsson ehkä vielä vähän tärkeämpi että sen sijaan että ihmiset joutuvat työttömiksi huolehditaan siitä että he ovat kelvollisia ja kykenevät reini toisinaan normaalille työmarkkina ja vielä rekrytoitumaan normaaleille työmarkkinoille

silloin kun puhutaan tieliikenteestä ja raideliikenteestä nämä kaksi ovat ne jotka lähinnä palvelevat sekä metsäteollisuuden että metsästä otettavan energiapuun hyödyntämistä ja myöskin turpeen hyödyntämistä entistä enemmässä

se on eri asia että maailmalla kysyntä sukeltaa niin alas että kaikki pyörät valitettavasti eivät voi lähikuukausien aikaan pyöriä niin kuin ennen

on rakennettu vahvasti valtion varoin niin että komissio on ollut meidän kimpussa tiettyjä lentokenttiä ja lentoasemia niin kuin toivon mukaan valiokunnan puheenjohtaja tämän hyvin tietää

tarkoitus on että erilaisista raaka ainevaihtoehdoista ensi sijalla ovat pienintä tukea tarvitsevat puhtaat vaihtoehdot viimeisimmillä sijoilla eniten tukea tarvitsevat kuluttajille kaikista kalleimmaksi tulevat vaihtoehdot

isäntä renki

kun selonteko tulee valiokunnan käsiteltäväksi valiokunnan käsissä pitäisi olla kaikki mahdollinen pohdinta mikä tässä asiassa tarvitaan ja te olette pannut erillisen aika kalliin selvityksen liikkeelle ja se selvitys tulee kauan sen jälkeen kun selonteon käsittely on aloitettu

arvoisa puhemies

sitten tämä johti siihen havaintoon että meillä syntyy riski tämmöisestä yleisemmästä osaoptimoinnista eli kukin taho on se sitten yliopisto tai tulli tai poliisi tai syyttäjä tai oikeuslaitos tekee omasta yksittäisestä intressistään asioihin liittyviä päätöksiä

ne elyt tekevät ratkaisuja liikennehankkeista yritysten toimintaympäristön rahoituksesta yritysten rahoituksesta ne tekevät ratkaisuja kaikista sellaisista toiminnoista jotka liittyvät sen kyseisen alueen kehittämiseen

näin käy

näistä asioista leikataan ja kun niistä leikataan samalla tuottavuuden parantamisesta leikataan ja samalla viennin edellytyksistä leikataan ja nämä ovat vääriä ratkaisuja

ei äänestäjää kannata pettää ei kumpaankaan suuntaan

kiljunen viittasi minä olen taipuvainen uskomaan että todellakin on monta kertaa niin että he tekevät ja asuvat ja elävät paljon kuin se on minulle jo ensi huonommissa olosuhteissa

mitä muutoin tulee siihen miten suomen matkailua maailmalla markkinoidaan se on ollut joskus aikaisemmin virkamiesten työtä jotka on lähetetty ulkomaille virkamiehinä edistämään suomen matkailua

tapahtuu painopisteen muutos varsinkin viime vaalikaudella monien hyvin vahvasti hellimän tähän ihan ydineteläisimpään suomeen keskittämisen sijasta entistä enemmässä koko suomen liikennetarpeitten tyydyttämiseen

sillä on omat luonnolliset syynsä että asiat ovat näin sähköiseomavaraisuus tällä hetkellä on noin

nyt kun vihreät on hallituksessa ympäristöministeriön tehtävissä kuinka ollakaan suomi näyttää käyttävän kivihiiltä entistä enemmän eikä pidä kiinni niistä lupauksista mitä uusiutuvan lisäyksiksi sovittiin

strategiassa lähdetään siitä että tuuli ja biokaasuvoiman markkinoille saaminen edellyttää myös suomessa erillisen syöttötariffijärjestelmän rakentamista

näin nämä esitykset on periaatteessa tähän taloon tuotu ja tässä asennossa nämä asiat nämä veroratkaisut joilla turpeen veroa ja puun tukea käsitellään näin tässä asennossa nämä asiat menevät ovat menneet tässä talossa

arvoisa puhemies

on kyllä vaara että telakkatoimialalla tullaan näkemään seuraavan puolen vuoden vuoden aikaan vielä hyvinkin vaikeita aikoja

nyt kun euroopan parlamentin vaalit ovat edessä te eilen sanoitte aivan hyvin että muun muassa biotalous on meidän mahdollisuus olen samaa mieltä ja että sitä euroopan unionissa pitää edistää olen samaa mieltä

arvoisa puhemies

minä luulen ja uskonkin että te löydätte jonkun paremman selvityksen ja selostuksen sille miksi te olette tällaisen tilannut mutta älkää viitatko enää millään tavalla tähän selonteon varsinaiseen keskusteluun

arvoisa puhemies

arvoisa pääministeri mitä pitempään teidän hallituksenne on istunut sitä kauemmaksi suomen talouden kehitysura on irrottautumassa muun euroopan talouden kehityskuvasta

kun ne sanotaan se on hyvä mutta silloin teidän täytyy sanoa myöskin se mistä kaikesta te leikkaatte koska te monin kohdin leikkaatte täsmälleen samantyyppisistä asioista

euromaat ja imf halusivat antaa kriisiytyneille pienille euromaille mahdollisuuden panna asiansa kuntoon ja estää tartunta muihin maihin

tämä kertokoon mittaluokasta missä liikutaan

muiden uusiutuvien vaihtoehtojen lisääminen perustuisi ainakin toistaiseksi nyt käytettävissä oleviin menettelytapoihin lähinnä investointitukiin valtion budjetin kautta

siitä ollaan luopumassa ja toimitaan niin että suomi brändin ja näitten matkailullisten aluekokonaisuuksien maailmalle markkinointia yhteisin varoin edistetään ja mekki keskittyy tämän brändin markkinointiin

joka on se kioton

mutta rinnan noiden esitysten kanssa hallitus toi tänne eduskuntaan esityksen jossa sitä puuta joka kelpaa täyden tuen piiriin rajoitetaan

oikeastaan on määrittelykysymys onko tämäkään omavaraisuutta koska ydinvoima silloin kun sitä tuotetaan uraanilla jota ei ole oikeastaan kaivettu suomesta ei oikeastaan ole energiaomavaraisuuteen ihan tarkkaan ottaen laskettava määrä

ja kyllä me muun muassa perusvähennystä lisäsimme kahtena vai kolmena vuonna peräkkäin joka kohdistuu kaikista pienituloisimpien verotusta keventävänä tekijänä verotukseen

mihin toimiin tai onko hallitus ylipäänsä valmis toimiin joilla pikaisesti taitetaan tämä rujo työttömyyskehitys suomessa

tällaisen heittäminen syrjään ja poliitikon vetäminen tilalle jolla ei ole tämän alan kokemusta on erittäin erittäin erittäin kova ja ruma poliittinen virkanimitys

miten te uskotte että teidän sanaanne luotetaan siellä brysselissä jatkossa kun te omin suomalaisin toimenpitein ette ole huolehtinut siitä että esimerkiksi bioenergia pärjäisi täällä

mutta nyt arvoisa puhemies olen kyllä vähän pettynyt että tämä kunnioittamani kaksikko täällä alkaa haikailemaan valtion keskushallinnon perään

mutta sitten voi kysyä kun katsotaan yhteiskunnan kokonaistase mitkä loppujen lopuksi ovat yhteiskunnan ja julkisen vallan kokonaiskustannukset voidaan huomata että se minkä ensin piti olla säästöä saattaakin olla lisää menoa ja aikaisempien investointien muuttumista hyödyttömiksi

kunnan tulopohja on heikko kunnan tulot eivät riitä kattamaan niitä kaikkia kuluja mitä kunnassa syntyy niiden palveluiden järjestämisestä mutta kuitenkin kun katsotaan millä hinnalla kyseinen kunta järjestää palvelut se pääsee eräissä tapauksissa selvästi alle maan keskiarvon

ja mitä muutenkin tulee tähän tilaukseen en minä tiedä minä tietyllä tavalla ymmärrän pääministerin menettelyä joltakin osin mutta kun te puolustatte että kaikki on ollut niin kuin pitää älkää ihmeessä

arvoisa pääministeri me saimme talouden nousuun mutta sen jälkeen on nyt ollut kolme syöksyn vuotta ensimmäisen kerran sotien jälkeen suomen historiassa

tätä me peräänkuulutamme näillä toimenpiteillä

vain jos tietystä metsälöstä tietynkokoista puuta otettaisiin niin siitä puusta ei maksettaisikaan tuota täyttä tukea joka muutoin tuon lain perusteella määräytyisi

vapaavuoren asemia

ministeri omassa puheenvuorossaan mainitsi nimeltä kolme vaalipiiriä jotka ovat tässä luupin alla poisti niistä lapin että sinne ei kajota jätti jäljelle satakunnan ja keski suomen

mitä tulee siihen kasvuun arvoisa pääministeri ei näillä eväillä synny sitä kasvua mikä reivaa suomen talouden kehityksen edes sille uralle millä muiden eu maiden talous ja työllisyyskehitys on

me emme kestä tätä kauan

mitä hallitus on valmis tekemään tässä ja nyt

järjestelmä takaisi tuuli ja biosähkön tuottajalle tietyn takuuhinnan jonka katsotaan olevan kokonaiskansantalouden kannalta siedettävä ja sen tuulivoiman tuottajan kannalta kuitenkin tasolla joka panee tämän tuottajan ponnistelemaan tehokkaaseen ja hyvin tuottavaan toimintaan

sitten samalla tavalla kuin muita elinkeinoja edistetään niitten maailmalle menoa viennin ja kansainvälistymisen kasvavista rahoista rahoitetaan myös

lääninhallintohan oli valtion keskushallinnon maakuntiin lähettämien virkamiesten hallintoa jossa sieltä maakunnasta ei paljon kysytty

arvoisa puhemies ja edustaja zyskowicz molemmat yhtä aikaa mainitussa järjestyksessä

sitten se muu osa on niitä erityisiä toimia joilla tavallaan aikaistetaan sellaisien varojen käyttöä jotka oli tarkoitus käyttää vähän myöhemmin nyt tässä pohjassa käytettäväksi

voiko vähän tarkempia perusteluita antaa koska noilla eväillä tuota on tavattoman vaikea nyt puolustella

on ehkä yllättävää että kansantalouden tilinpidon järjestelmä ei tällä hetkellä ihan oikein sisällä tällaista johdonmukaista luonnonvaratilinpidon osiota

suomen hallitus esittää että kriisirahaston meidän vastuullamme toimivan toimintamuotoja laajennetaan ihan uuden tyyppisiin toimiin niin että nyt se kriisirahasto voi jälkimarkkinoilta ostaa sellaisten holtittomasti luotottaneitten pankkien papereita ja vähentää näitten pankkien sijoittajien riskiä niin että nyt voidaan mennä meidän varoillamme pääomittamaan holtittomasti eläneitten pankkien taseita

kun tauti pahenee onko niin että teidän lääkityksenne sen taudin paranemiseksi on jatkaa sillä samalla lääkityksellä josta näytöt ovat näin huonot

teettekö tästä ennakkotapauksen että näin voitaisiin jatkossakin vastaavanlaisia tutkimustilauksia tehdä